arvoisa puhemies

teen mietintöön sisältyvänvat

ruokaa

alho jätti mietintöön sisältyvän vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen joka merkitsee perintö ja lahjaveroasteikon lieventämistä alivaltiosihteeri hetemäen johtaman valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaiseksi

kyseinen virke joka siis sisältyy vielä voimassa olevaan lakiin on pudonnut viime vaalikauden lopulla lainkohtaa uudistettaessa epähuomiossa pois lakiehdotuksesta

teen mietintöön sisältyvän vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen

kannatan

on toivottavaa ja suotavaa että eduskunta omalta osaltaan hyväksymällä käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen pitää huolta siitä että oikeusjärjestys on siinä muodossa kuin on tarkoitettu

hallintovaliokunta on kuullut esityksen johdosta asiantuntijoita käynyt keskustelun ja päättänyt yksimielisesti puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana

arvoisa puhemies

jos museosta oli tilaa nousta kivirannan kannattamana mietinnöstä poikkeavan ehdotuksen äänestämään kannatan edustaja lintilän muutosesitystä

hyö on tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta asiaa ryhdytään ratkomaan hän estämällä ja ensiksi asetetaan arvoisa puhemies

tarkoitus oli äänestää ei

herra puhemies

herr talman

arvoisa puhemies

keskustelun kuluessa on edustaja lintilän edustaja kivirannan vene kannattamana ehdottanut että lakiehdotuksen neljästoista pykälä kuuluisi vastalauseen mukaisen kysytään vastaan arvoisa puhemies

kannatan edustaja lintilän kannattaja ei kyllä vastaamaan

äänestyksessä on annettu satakolmekymmentäyksi ja jo kolmekymmentäkolme ei aiota kylkiään olla poissa kolmekymmentäviisi

eduskunta on hyväksynyt pykälän mietinnön mukaan se että eduskunta hyväksyy voimaantulosäännöksen johtolauselmia nimikkeen mietinnön mukaan se että eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksia lakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotusten hylkäämisestä lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia mikä sitten on pohjana valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäneljä

nyt ryhdytään

suomi on siirtymässä kohti hiilenmustaa energiapolitiikkaa

hallituksen esitykseen sisältyvä ensimmäinen lakiehdotus

laki johtaa usein siihen että pienituloisen ulkomaalaisen tulo verotetaan lainsäädännössä olevan ilmeisen epäkohdan vuoksi suomalaisen saamaa tuloa ankarammin

ne eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen sataviisi sisältyviä kolmannen ja viiden alatiedotuksen sekä hallituksen esitykseen satakahdeksankymmentäyksi sisältyviä kolmannen viiva viiden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan se että eduskunta ryhtyy valiokunnan ehdotuksia hallituksen esityksen sataviisi sisältyvän tarkoitukseni oli painaa punaista

arvoisa puhemies

lakialoitteessa ehdotetaan että ulkomaalaisen työvoiman lähdeverosta vapaata tulon osuutta esimerkiksi lyhytkestoisissa maatalous ja puutarhatöissä korotettaisiin

ehdotettu lainmuutos on lainsäädäntöteknisesti yksinkertaista toteuttaa

keskustelu asiasta

pöydällepanoa varten esitellä verotuksen eli jos asia kuin myös neuvosto ehdottaa että miten se pannaan pöydälle yhdeksästoista lokakuuta tänä vuonna pidettävään täysistuntoon tämä hyväksyttäneen

keskusta rahoittaisi turpeen veron kevennyksen ja puun syöttötariffin korottamisen osin kiristämällä puolestaan kivihiilen veroa

josko seuraava täysistuntoon tiistaina kahdeksastoista lokakuuta kaksituhattayksitoista kello neljätoista

parantamalla kotimaisten vaihtoehtojen kilpailukykyä ja heikentämällä samanaikaisesti maailmalta tuotavan kivihiilen kilpailukykyä voidaan saavuttaa toivottu lopputulos jossa kotimainen energiantuotanto ohittaa kilpailukyvyltään kivihiilen

tämä istunto päättyi

alimpina edustaja kivirannan kannattamana esittänyt että eduskunta hyväksyisi vastalauseen mukaisen kannanoton sitä arvoisa puhemies

kiinan kannalla olevat tähän ystävä ja kannatan edustaja lintilän kannalla olivat vähän ystävä ei kyllä vastaamaan ehdotusta

arvoisa puhemies

ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ehdotuksesta ja sitten pykälän poistoa koskevasta ehdotuksestaan mystisiä ja pysyväksi hyväksyttyä sisältöä koskeva ehdotus mietintö kannatan edustaja lintilän esitystä

tässä epävarmassa ajassa suomen on oltava erityisen aktiivinen ja taitava selvitäkseen taloustaantuman seurauksista mahdollisimman vähällä

tällä kivihiilen veronkiristyksellä voitaisiin rahoittaa noin puolet äsken esitetystä muutoksesta turpeen verotukseen ja puun syöttötariffiin

keskustan eduskuntaryhmän mielestä tärkeintä tässä tilanteessa on korjata talouden kansainvälisiä mekanismeja niin että vastaavan kriisin toistuminen estetään

keskustelun aikana edusti oli vielä edustaa kivirannan teemana on ehdottanut että hyväksyttäisiin liitteenä ja vastalauseen hänelle anteeksi ei vastalause saleva liitteenä oleva verotaulukko yksi ja sitä arvoisa puhemies

maailmalla on tehty hyvin erilaisia johtopäätöksiä siitä mikä on parasta talouspolitiikkaa juuri tässä tilanteessa

äänestyksessä annettu ehdotusta

tämä olisi jälleen yksi konkreettinen toimenpide jolla kataisen hallitus on toimikautensa aikana heikentänyt maatalouden harjoittajan asemaa suomessa

kannatan edustaja lintilän esitystä

kannatan

se tarkoittaa sitä että kevyen polttoöljyn raskaan polttoöljyn biopolttoöljyn kaikkien näiden maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautus pidettäisiin nykyisellään

arvoisa puhemies

suomeen rakennetut ja rakennettavat ydinvoimalat ovat hyvin turvallisia säteilyturvakeskuksen asiantuntevan ankaran valvonnan ansiosta

kannatan edustaja lintilä ei kyllä vastaa

hallituksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi ja aloittaa polttoaineveron palautusjärjestelmän valmistelu

yksinyrittäjälle on erittäin tärkeä tämä arvonlisäverotuksen alarajan huojennus ja on hyvä tietysti että sitä nyt vähän parannetaan

polttoaineveron palautusjärjestelmä tulee saattaa pikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi

äänestyksessä on alettu sataa kolmen ja häntä kuusikymmentäkuusi ei aika tyhjä nolla poissa kolmekymmentä eduskunta on hyväksynyt pykälä lintilän muutosehdotusta

pyysin tämän puheenvuoron sen vuoksi että on ehkä kohteliasta vastata salista jo muihin kiireisiinsä poistuneelle edustaja skinnarille joka täällä kysyi mitä keskusta on tehnyt näiden asioitten hyväksi

hallituksen hyvän politiikan tuoma liikkumavara näkyy nyt käsiteltävässä lisäbudjettiesityksessä ja ensi vuoden budjetin täydentävässä esityksessä

seuraavaksi lisätään valiokunnan ehdotuksesta vastaan edustaja lintilän ehdotus oli kun verotus kannatan edustaja lintilän ehdotusta ei yllä vastaa

eduskunta edellyttää että hallitus aloittaa raskaan liikenteen polttoaineveron palautusjärjestelmän valmistelun ja tuo sen viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi

uusiutuvaa energiaa koskevat lakiesitykset annetaan eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella ja hallitusohjelmassa luvataan tehdä sitovat päätökset myös koko uusiutuvan energian velvoitepaketin tarvitsemasta rahoituksesta

siinä hallituksessa olivat mukana myös sosialidemokraatit

esimerkiksi varsinais suomessa hallituksen aktiivinen politiikka ja ennen kaikkea ministeri pekkarisen aktiivisuus on näkynyt konkreettisesti turun telakan saamana jättitilauksena

äänestyksessä on

eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ym

jos esitystä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

rannikolta taas ei löydy riittävästi käytettävissä olevia tuulivoimaloiden rakentamispaikkoja muun muassa siitä syystä että ne ovat täynnä loma asuntoja

koko sähkön lisätarpeen tuottaminen puulla tuulivoimalla ja muulla uusiutuvalla energialla tuntuu realistisesti arvioiden kuitenkin mahdottomalta

näillä rahoilla pidetään huolta kansallisesti elintärkeistä metsistämme tuetaan niiden hoitoa ja autetaan korjaamaan viime kesän rajujen myrskyjen tuhoja

arvoisa puhemies

pääministeri matti vanhasen toinen hallitus on tehnyt onnistunutta talouspolitiikkaa

arvoisa puhemies

kun ihminen on onnistunut valjastamaan ydinenergian turvallisesti tuntuisi oudolta ettei sitä käytettäisi ilmastoystävälliseen sähköntuotantoon

keskustan johtaman hallituksen talouspolitiikka on perustunut merkittäviin yrittäjyyden edistämistoimiin sekä oikein ajoitettuihin kohdistettuihin ja mitoitettuihin veroratkaisuihin

tähän kannustaa myös se että luonnostamme löytyy uraania ja tiedetään jo että sitä pystytään tuottamaan talvivaaran kaivoksessa kannattavana sivutuotteena

kun meillä myös käytetyn ydinpolttoaineen varastointi voidaan toteuttaa omaan kiinteään ehjään tähän tarkoitukseen hyvään peruskallioon ei esteitä hallituksen esityksen mukaisten ydinvoimalaitoslupien myöntämiseen ole

vanhasen hallituksen talouspolitiikan seurauksena työllisyyden parantumisen lisäksi tuottavuus on kasvanut

huolta on pidettävä myös siitä ettei tukikelpoisuusjonojen purkamisesta aiheudu kenellekään luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen heikkenemistä